kuntaliitosten myötä kunnat ovat entisestään kasvaneet ja ehdokkaina kunnissa saattaa olla pelkästään henkilöitä joita äänestäjä ei ole koskaan henkilökohtaisesti tavannut

se että kunnan päättäjien joukossa on ihmisiä jotka kuntalainen tuntee muista yhteyksistä luo kunnallispolitiikkaan luotettavuutta ja avoimuutta

valtuutettuun on aivan erilainen suhde jos tietää valtuutetun olevan jonkun tutun serkku tai hänen vaimonsa olevan siellä ja siellä kaupassa töissä sen sijaan että henkilö on vaikka vain lehtijutun perusteella tuttu

kunnissa lautakun tien lisääminen ja lautakuntatyöskentelyn laajentaminen ovat hyviä keinoja saada mukaan eri alojen ihmisiä ja näin lisätä päätöksenteon asiantuntemusta ja samalla sitouttaa kunnan toimintaan yhä useampi kuntalainen

hyvinvoiva kansalainen puolestaan on kaikkien kannalta hyvä asia

tällainen sosiaalinen pääoma mitä ihminen saa toimiessaan omalla alueellaan luo suotuisat olosuhteet sekä ihmiselle itselleen että luo pohjaa koko alueen kehittymiselle

yhteiskuntamme tarvitsee sekä kunnan että valtakunnan tasolla yhteiskuntamme asioihin sitoutuneita motivoituneita ihmisiä jotka osaavat ajatella yhteistä etua